meillä ei ole minkäänlaisia ongelmia asuttaa väestöämme suomen pinta alaan nähden

maaseutuasumisen valtit ovat monin verroin väljempi ja edullisempi asuminen rauhallisuus sekä yhteisöllisyyden ja luonnon läheisyyden edut

arvoisa puhemies

jos hallitusta eivät kiinnosta maatalouden ja energian mahdollisuudet ja maaseudun ihmisten hyvinvointi luulisi että työllisyys ja elinvoima kiinnostavat

kataisen hallituksen rakennepoliittiset päätökset ja kehyslinjaukset siis ovat voimassa

ne eivät ole kääntäneet suomen suuntaa joten sitä ei ole syytä odottaa tältäkään hallitukselta

uusi hallitusohjelma korkeintaan laastaroi vanhaa leikkaa sieltä liimaa täältä ja lopuksi palautetaan jo kertaalleen leikattu kasvupaketin nimissä

suuret rakenteelliset hankkeet kunta ja sote uudistukset tai eläkeuudistus eivät ole edenneet

ruuan kysynnän kasvaessa koko maailmassa olisi kannettava huolta siitä että suomalainen omavaraisuus elintarvikkeiden suhteen on kuitenkin nyt heikkenemässä

suomen upeat luonnonvarat ja osaaminen luovat loistavan pohjan uusiutuvan energian innovaatioille ja sille että suomi voi todella olla tällä saralla edelläkävijöitten joukossa

siihen keskusta esitti useita keinoja juuri ennen hallitusneuvotteluja

toteutustapa ei kuitenkaan keskituloisten ostovoimaa lisää mutta siirtää velkaantumisen taittamisen tavoitetta entistä pidemmälle tulevaisuuteen

entistä oikeistolaisempi stubbin suomi voi tarkoittaa vaarallisia asioita sosiaaliturvalle yhteiskunnan turvaverkolle kaikkein heikoimpien avuksi

lapsilisien indeksikorotukset on tällä vaalikaudella jäädytetty lapsilisiä on leikattu perheiltä on viety valinnanvapaus pienten lasten kotihoidon tuen kiintiöittämisellä

tuore valtiovarainministeri rinne vaati ja on vaatinut pitkin aikoja lapsilisien leikkausten perumista mutta toisin kävi

arvoisa puhemies

kuntauudistus oli kataisen hallituksen kärkihanke mutta stubbin hallitusohjelma tätä ei enää mainitsekaan

kansallisen mutta myös eurotalouden kurinpidon aika on viimeistään nyt mutta oikeudenmukaisella ja edelleen kasvua edistävällä tavalla

kataisen hallitus asetti tavoitteekseen kuroa puolet alijäämästä vähentämällä miljardilla kuntien velvoitteita ja antamalla toisen miljardin kuntien itse karsittavaksi

myös eurooppalaisella tasolla talouskurin on oltava uskottava mikä tarkoittaa ainakin kreikan saattamista velkasaneeraukseen jos ja kun parannusta tilanteeseen siellä ei tule

pitkäaikaistyöttömien tilanteesta oppivelvollisuusiän nostosta ja pienten lasten kotihoidon tuen rajoittamisesta kertyy kunnille valtavia uusia laskuja

näistä raskaista vaihtoehdoista velkasaneeraus on kaikista pahoista pienin paha ja se olisikin ulotettava kreikan lisäksi koskemaan koko aluetta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

alueiden kehittämisen on todellakin lähdettävä alueista itsestään ja siksi emme voi olla kannattamassa esitystä joka veisi niin rahoituksen suhteen kuin myöskin muuten asiantuntijuuden suhteen maakunnilta valtaa ja myöskin mahdollisuuksia toimia ja keskittää sitä sitten tänne ministeriöihin

sen sijaan investoinnit muun muassa liikenteestä ovat keskittyneet etelään mikä myös vahvistaa ajatusta siitä että kyseessä on vaalihallitusohjelma

arvoisa puhemies

keskusta on aina uskonut kansainvälisyyteen ja yhteistyöhön

sen takia ynnä edustaja korhosen esittämin perusteluin kannatan edustaja korhosen tekemää hylkäävää ja myöskin tätä lausumaesitystä

euroopan unioni on tuonut maallemme hyvääkin ja suomi tarvitsee sen tuomia etuisuuksia myös jatkossa muun muassa aluetalouden tukemisessa

mikäli tämä kriisi kuitenkin tulee sellaiseen tienhaaraan josta ulospääsy on joko liittovaltiokehitys tai euron hajoaminen on valittava jälkimmäinen

mitkä olisivat realistiset vaihtoehtomme tässä tilanteessa

mitkä ovat suomen mahdollisuudet vaikuttaa talouden vakauttamiseen nyt kun käytännössä saksa ranska ja italia voivat tehdä päätöksiä kokonaan ottamatta pienten jäsenmaiden näkökulmia huomioon

mikäli yhteisvastuun tiellä jatketaan mikä on eduskunnan rooli suomen linjanvedoissa tilanteessa jossa suomella ei määräenemmistöpäätösten toteutuessa ole edes sananvaltaa

edustaja huovinenan

arvoisa puhemies

nämä täällä mainitut asiat ovat kaikki tärkeitä mutta hyvin keskeinen on myöskin se kuinka suuren osan päätösvallastaan eduskunta me kansanedustajat olemme luovuttamassa näissäkin asioissa tämän asetuksenantomahdollisuuden myötä jos asetuksenantomahdollisuus valtioneuvostolle myönnetään

siinä vaiheessa päätösvalta ei lähde vain maakunnista vaan myöskin tämän salin edustajilta mitä pidän lähtökohtaisen huolestuttavana asiana

silloin on tietysti hallituksen helpompi pyöritellä näitäkin asioita mieleisekseen ja pelkäänpä että silloin alueitten ääni jää todella hiljaiseksi

näissä käydyissä työmarkkinaneuvotteluissa olisi ollut mahdollista viedä tätä tavoitetta eteenpäin mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut

itse asiassa prosenttikorotus toi parempipalkkaisille miesvaltaisille aloille suuremman korotuksen kuin naisvaltaisille aloille ja erot ovat edelleen kasvaneet entisestään

miksi hallitus seurasi ihan toimettomana vieressä kun näin tapahtui

arvoisa herra puhemies

tämän kuntauudistushankkeen lähtökohtana pitää olla se että ihmisten palvelut ovat lähellä säilyvät siten ja että kaikilla on aito mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa asioihin

ministeri ei vielä ensimmäisessä vastauksessaan kertonut sitä kuinka aikoo maaseudun joukkoliikenteen turvata

vaikka hallintovaliokunnassa maan parhaimmat kunnallisalan asiantuntijat ja perustuslakioppineet varoittivat suurkuntien aiheuttavan vakavia riskejä ja peruuttamattomia vahinkoja ei valiokunnan enemmistö niistä piitannut

herra puhemies

muun muassa työllisyysmäärärahojen kohdentaminen yritysten kanssa toteutettavaan ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja yrityksissä tapahtuvan työn palkkatukeen on viisasta

mitä tästä voi päätellä

toivottavasti ei ainakaan sitä että suurkuntahanke olisi pelkkää valta ja keskittämispolitiikkaa missä ihminen ja kuntapalvelut ovat pelkkiä pelinappuloita

missä aikataulussa ja missä muodossa tuo esitys tulee

yhdessä hyvin toimivan työvoimahallinnon kanssa hyötymään pääsevät niin ihmiset kuin yrityksetkin

sen sijaan monet menestyvät vientiyritykset ovat nyt taantuman kourissa todella vientitakuiden tarpeessa

kysynkin ministeri pekkariselta

tuleeko tämä apu ajoissa kun yritykset itse kiirehtivät näiden takuiden saamista näin muun muassa vieremäläinen ponsse jonka keskeinen viesti oli juuri näiden takuiden pikainen saaminen justin pakkanen

keskustan vastalauseessa viittaamme asiantuntijakuulemisissa esiin tulleisiin suurkuntahankkeen ongelmakohtiin jotka liittyvät muun muassa ei parlamentaariseen valmistelutapaan ja kaikkiin niihin seurauksiin

pasasen vuoro

asiantuntijoiden mielestä hallituksen hanke sisältää myös perustuslain kannalta lukuisia kyseenalaisia kohtia

tyytyväisiä voidaan olla siihen että useissa asiantuntijalausunnoissa nostettiin esiin koko maakunnallinen yhteistyömalli jonka puolesta keskustakin on liputtanut

siis voiko oikeasti olla niin että suomalainen demokraattinen ja oikeudenmukaisena pidetty järjestelmä toimii näin epäuskottavasti

arvoisa herra puhemies

turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko antaa laajaa kuvaa suomen turvallisuustilanteesta tänään mutta ei tee juurikaan uusia avauksia tulevaan

kuntauudistus on todella tarpeellinen

keskustan vaihtoehto maakuntamalli turvaisi lähipalvelut ihmisten lähellä ja takaisi sitten suurempaa järjestämispohjaa vaativien palvelujen järjestämiseen

tämän päivän keskustelujen aikana jäinkin kaipaamaan vastaustanne siihen miksi näitä vaihtoehtoisia malleja ja kuntien välistä yhteistyötä ei oikein sallita

mitä pahaa on siinä että niin erilaisten alueiden palveluiden turvaamiseksi voitaisiin käyttää erilaisia keinoja

maailma muuttuu

emme ole saaneet vastausta edes siihen mikä tuo vahva peruskunta oikein olisi

hallituksen mullistus puolustusvoimissa tuhansien työpaikkojen leikkaamisena ja varuskuntaverkoston karsimisena ei palvele uskottavaa omaa puolustusta

vielä huonommin vahvan talouden ja turvattujen palvelujen tulevaisuus toteutuu alueilla missä talouden keinoin pakotetaan pienempiä kuntia yhteen